arvoisa puhemies

tai sitten suomen yhteiskuntarauha järkkyy tai joudumme epäsymmetriseen kriisiin ja harvoihin paikkoihin keskitetystä energiantuotannosta tulee houkutteleva kohde terrorismille

me saatamme pystyä suojaamaan itse voimalaitokset ja korkea aktiivisen jätteen varastot mutta sähkönsiirtolinjojen suojaaminen on yksinkertaisesti mahdotonta vaikka me palkkaisimme maakuntiin kuinka monta poliisia

arvoisa puhemies

hallituksen esitykset perustuvat kolmeen oletukseen

arvoisa puhemies

lisäksi yhdessä uusiutuvien energialähteiden käytön merkittävän lisäämisen kanssa kahden uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentaminen tarkoittaa käytännössä sitä että yksittäisiä kulutushuippuja lukuun ottamatta suomi tuottaa sähköä paljon kotimaan tarvetta enemmän

käytännössä tämä päätös siis kumoaa eduskunnan viime kesänä tekemän päätöksen jonka mukaan sähköntuotantokapasiteettia ei rakenneta sähkön vientiä varten kysely värityksen kolmas asia voi myös

kuumenna kirittävää tai siis hyväksyttäneen väki päättää

arvoisa puhemies

selonteossa viitataan viron ja georgian kokemuksiin jotka osoittivat että tietoverkkohyökkäykset ovat konkreettinen turvallisuusuhka myös suomelle

meidän yhteiskuntamme on täysin riippuvainen tietoverkkojen häiriöttömästä toiminnasta

talvisotaan joutuessaan suomi oli laiminlyönyt varustehankinnat eikä rintamalle lähetetyille sotilaille ollut aina tarjota kuin kokardi ja vyö pääministerin mukaan nimetty malli cajander

arvoisa puhemies

olin varma että viron ja georgian kokemusten jälkeen selontekoon kirjoitetaan luku jossa määritellään suomen verkkopuolustuksen periaatteet

pari viikkoa kestäneen palvelunestohyökkäyksen toteuttivat venäläiset krakkerinuoret joita ohjeistettiin venäläisiltä keskustelupalstoilta

botnetit ja palvelunestohyökkäykset ovat jo vuosia olleet niin järjestäytyneen rikollisuuden terroristien kuin myös eri maiden kyberjoukkojen perusarsenaalia

koskaan aiemmin yhtä maata vastaan ei kuitenkaan ollut hyökätty samanaikaisesti kaikilla digitaalisilla rintamilla eikä koskaan aiemmin minkään maan hallitus ole käynnistänyt yhtä massiivisia vastatoimia

arvoisa puhemies

uusien terroristien värväämisen ja islamistisen propagandan levittämisen lisäksi islamistinen mediarintama gimf on kehittänyt ohjelmistoja joiden avulla jihadistit pystyvät suojaamaan tietoliikenteensä tiedusteluviranomaisilta

terrori iskuja voidaan myös valmistella netissä esimerkiksi murtautumalla internetiin kytkettyihin valvontakamerajärjestelmiin ja tutkimalla niiden avulla tulevien iskujen kohteita kuten rautatie ja lentoasemia

silti tuve hankkeesta on selonteossa vain yksi maininta mikä on vähintäänkin hämmentävää sillä vielä tällä hetkellä meidän digitaalinen sivustamme on pelottavan avoin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kanerva totesi

sen pohjalta mitä olen ollut tekemisissä suomen puolustusvoimien alan asiantuntijoiden kanssa tiedän että suomessa tehdään arvokasta työtä tällä rintamalla ja meillä on myös toimintoja jotka eivät ole mallia cajander

mutta on aivan käsittämätöntä minkä takia tästä ei tuoda tietoa tänne eduskuntaan koska kyse on kuitenkin meidän kansallisen elektronisen huoltovarmuuden ytimestä

jos nämä järjestelmät lakkaavat toimimasta silloin kaikki muukin lakkaa toimimasta ja siihen ei todellakaan tarvita yhtäkään laukausta jos meidän digitaalinen puolustuksemme ei ole ajan tasalla